kyseessä on tärkeä asia nimittäin tarkastusviraston kertomus vaalirahoitukseen liittyen

ja niin kuin kaikki muistamme olimme muutama vuosi sitten aika syvässä vaalirahoitukseen liittyvässä luottamuskriisissä ja silläkin tavalla on tärkeää pysähtyä tämän asian äärelle

arvoisa puhemies ärade talman

hallituksen tiedonanto kuntauudistuksesta on ollut valiokuntakäsittelyssä hallintovaliokunnassa ja hallintovaliokunta on saanut myös sosiaali ja terveysvaliokunnan näkemykset asiasta

olemme saaneet ainakin osittain palautettua kansalaisten luottamusta poliittiseen järjestelmään mutta edelleen on epäkohtia joista on syytä käydä keskusteluja

puhemies

kehityksestä huolimatta suomen kuntarakenne on edelleen pirstaleinen ja maassamme on yleisen käsityksen mukaan liiaksi resursseiltaan heikkoja kuntia

eduskunnan kuntavaliokunta eli hallintovaliokunta onkin kuntauudistuksen tiedonantomietinnössään linjannut että kuntarakenteen uudistustyötä on välttämätöntä jatkaa

kuten kaikki tiedämme poliittinen valtahan jaetaan vaalien kautta ja vaaleja käydään aika tiheällä rytmillä

valiokunnan mietintö on pitkä ja laaja mutta poimin siitä kymmenen keskeistä kannanottoa tai teesiä joilla valiokunta haluaa linjata uudistuksen jatkotyötä

ensimmäisenä

hallituksen tavoin valiokunnan mielestä kuntapohjainen järjestelmä on paras tae palveluiden tehokkaalle järjestämiselle ja palveluiden säilyttämiselle lähellä kuntalaisia

molemmat tiedonantoa käsitelleet valiokunnat yhtyvät käsitykseen ettei nykyisellä kunta ja palvelurakenteella kyetä turvaamaan yhdenvertaisia sosiaali ja terveyspalveluja koko maassa

sosiaali ja terveydenhuollon palvelut tulee jatkossa järjestää väestömäärältään ja kantokyvyltään riittävän vahvoissa peruskunnissa tai siellä missä se ei ole mahdollista sosiaali ja terveysalueilla

hallitus on kertonut tuovansa vielä tänä keväänä esityksen maakuntahallinnon rakentamisesta tähän maahan ja sillä tavalla meille tulee kuntapäätöksenteon ja valtiollisen päätöksenteon lisäksi kolmas merkittävä päätöksenteon kerros johon myös on aikomus valita päättäjät henkilövaalijärjestelmällä

painopisteen siirtäminen kuntiin ennaltaehkäisy ja varhainen puuttuminen sekä raja aitojen vähentäminen perus ja erikoissairaanhoidon välillä ovat muita uudistuksen tärkeitä linjauksia valiokunnista tämän asian jatkokäsittelyssä

on aivan selvää että tämä tulee osaltaan myös lisäämään sekä ehdokkaiden että puolueiden rahankäyttöä vaaleissa

kuntauudistus ei ole pelkkä rakenneuudistus

valtioneuvoston tiedonannosta ilmenee että uudistuksen keskeiset elementit muodostuvat kuntarakennetta ohjaavasta rakennelaista kuntien valtionosuus ja rahoitusjärjestelmästä kuntalain kokonaisuudistuksesta sosiaali ja terveydenhuollon järjestämislaista ja metropoliratkaisusta

ja kuten sanoin jo tällä hetkellä olemassa oleva tilanne on uhka terveelle demokratialle ja tasa arvoiselle ehdokasasettelulle

mielestäni tulisikin nyt tämän maakuntahallinnon rakentamisen yhteydessä tässä rinnalla vielä keskustella myös siitä millä toimenpiteillä voisimme suitsia vaalikampanjoiden kustannuksennousua ja millä tavalla voisimme sillä tavalla tervehdyttää demokratiaa

kolmanneksi uudistus tulee valmistella kuntalähtöisesti

valiokunta pitää erittäin tärkeänä sitä tiedoksiannosta ilmenevää seikkaa että kuntauudistus valmistellaan ja toimeenpannaan kuntalähtöisesti

itse pitäisin erittäin terveenä sitä että vaalilainsäädäntöämme kehitettäisiin siihen suuntaan että pohtisimme ehdokaskohtaisille tukisummille jonkuntyyppisiä kattoja

joka tapauksessa pääviestini on se että paljon hyvää on tehty mutta tämä tilanne on muuttunut ja ne epäkohdat jotka edelleen tähän vaalirahoitukseen liittyvät kasvavat näiden kampanjoiden osalta

kestävän kuntakentän kannalta alueiden tulee olla elinvoimaisia alueellisesti eheitä ja yhdyskuntarakenteeltaan toimivia

alueen kokonaisedun huomioon ottaminen merkitsee valiokunnan mielestä myös sitä ettei kaikkein heikoimmassa taloudellisessa asemassa olevia kuntia jätetä yksin

valiokunnan käsityksen mukaan työssäkäynnin ja yhdyskuntarakenteen kriteereillä on merkitystä erityisesti suurilla kaupunkiseuduilla joilla keskuskaupungin ja kehyskuntien kesken ei ainakaan vielä muodostunut riittävää yhteistä tahtoa selvittää yhdistymisen etuja ja haittoja

siksi valiokunnan mukaan valtion tulisikin tukea suurten kaupunkiseutujen rakenneuudistusta esimerkiksi erillisillä kasvua ja kehitystä tukevilla sopimuksilla

arjessa tämä näyttäytyy siten että ihmisten on vaikeampi päästä terveyskeskuksiin vanhustenhuollossa on vähemmän käsipareja huolehtimassa meidän vanhuksista kouluissa pienet lapset joutuvat valitettavan usein olemaan luokassa ilman opettajaa joka on lomautettuna ja nuorten on vaikea päästä koulukuraattorille

koko kuntakenttää koskeva laaja alainen kuntauudistus on erittäin vaativa harjoitus ja siksi onkin välttämätöntä tukea uudistusta sen eri vaiheissa

tältä tämä näyttäytyy ihmisten arjessa

kuntauudistuksen keskeisiin tavoitteisiin kuuluu myös demokratian ja kuntalaisten osallistumisen vahvistaminen

tämä on välttämätöntä jottei kuntien asukasmäärän ja pinta alan kasvaminen johda päätöksenteon etääntymiseen siten että se entisestään heikentää asukkaiden mahdollisuuksia osallistua ja vaikuttaa kunnassa

arvoisa ministeri mäntylä hyvä että juuri äsken puheenvuorossanne tunnustitte että te teette säästöpäätöksen joka vaikuttaa monen eläkeläisen toimeentuloon

minulla on tässä kaksi sosiaali ja terveysministeriön tiedotetta

tässä toisessa tiedotteessa jonka sisältö on aivan sama kuin edellisen on otsikko muutettu ja tiedotetta on täydennetty siltä osin että tiedotteen otsikko on muutettu

valiokunnan käsityksen mukaan valtionosuusjärjestelmää tulee yksinkertaistaa ja selkeyttää ja parantaa järjestelmän kannustavuutta sekä poistaa järjestelmästä tekijät jotka nyt muodostavat kuntaliitosten esteitä

hallintovaliokunta pitääkin tarpeellisena että hallitus selvittää erilaiset vaihtoehdot metropoliratkaisuiksi

erityisesti maankäyttö asuminen liikenne kilpailukyvyn vahvistaminen ja segregaation ehkäiseminen ovat kysymyksiä joissa tarvitaan kuntarajojen yli menevää yhteistyötä ja päätöksentekoa

kuntakentällä työskentelee satojatuhansia kunta alan ammattilaisia

valiokunta pitää tärkeänä tiedonannon kannanottoa siitä että kuntien henkilöstön asema muutosprosessissa turvataan nykylainsäädännön tasoisena ja varmistetaan myös henkilöstön osallisuus uudistuksen onnistumiseksi